edustaja heinonen nosti esille liikenteen hinnoittelukysymyksen ja kysyi onko nähtävillä jossain niitä yrityksiä jotka ovat olleet työryhmän kuultavina tai kutsuseminaareissa mukana

liikenne ja viestintäministeriön verkkosivuilta löytyy kattava lista siitä mitä yrityksiä on ollut mukana kutsuseminaareissa tai mitkä ovat antaneet informaatiota omista toiminnoistaan ja tiedoistaan ja sitten luottamuksellisesti siitä minkälaisia innovaatioita ja työmahdollisuuksia heillä kokonaisuudessa on

tämä on yksi niistä hallituksen hankkeista joissa hallitusohjelman mukaisesti selvitetään niitä kysymyksiä millä voidaan vaikuttaa liikenteen tulevaisuuteen liikennemääriin liikenteen päästöihin liikenteen energiatehokkuuteen niihin isoihin kysymyksiin joissa hinnoittelulla pystytään pääsemään erilaisiin tuloksiin kuin tänä päivänä liikenteen verotuksessa muutoin päästään

tässä on nimenomaan kysymys siitä kyetäänkö rakentamaan sellaiset veromallit joissa sähköautoilu esimerkiksi energiatehokkuuden ja ympäristökysymysten puolelta tulee yhdeksi vastaukseksi

kaksi viikkoa sitten käynnistettiin avajaisissa toiminta ja sähköautojen infraa viedään eteenpäin

toki tietysti iso kysymys on se millä tavalla me pystymme myös rakentamaan meidän verojärjestelmäämme semmoiseksi että se kannustaa hankkimaan erilaisia käyttövoimia

nylundin aloitteen osalta heräsi muitakin ajatuksia liittyen tuulivoiman hyödyntämiseen ja tämän meidän suomalaisen järjestelmän kehittämiseen

omalta kotivaaralta on kokemuksia siitä että naapurin isäntämiehet ovat pystyttäneet oman tuulimyllyn joka nyt ei täytä tällaisia megawattimääriä kuin mistä tässä ed

mutta mielenkiintoista on se että kun kansalainen yksityisasuja tekee oman energiainvestointinsa niin hän ei saa siihen varsinaisesti avustusta ja jos hän haluaa liittää sen tuulimyllynsä kantaverkkoon hän joutuu maksamaan omasta itse tuottamastaan sähköstä reilua veroa mutta jos hän tuottaa sen suoraan itselleen laitteistojen kautta niin silloin erillistä veroa ei peritä

olen monta kertaa tässä salissa ministeri pekkariseltakin kysynyt minkä takia ei tehosteta omakotiyksityisasujien energiatehokkuutta lämmitysmuotoja sähköntuotantoa vaan keskitytään pelkästään teollisuuden voima ja raskaan kaluston kehittämiseen kun meillä olisi todella merkittävä kapasiteetti hoitaa tuulivoimakysymyksiä myös ihan yksityistalouksien osalta

nykyisen vammaisetuuslain tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä hänen kotona asumistaan kuntoutustaan ja hoitoa

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa lausunnossaan että tukien maksaminen myös julkisessa laitoshoidossa oleville edellyttää vammaisetuuksien myöntämistä koskevien kansaneläkelaitoksen etuusohjeiden tarkistamista

kun kriteereitä kansaneläkelaitoksessa ryhdytään muuttamaan tulee huolehtia siitä että vammaistukia saavat jatkossakin edelleen ne henkilöt joille kyseessä olevat tuet on alun perin tarkoitettu

tämä huoli on aiheellinen

sitä viestiä on tullut kentältä lähestulkoon päivittäin ainakin sen aikaa mitä on laki ollut eduskunnassa käsittelyssä ja myös viestejä siitä että erityisen vaikeasti liikuntavammaisten kohdalla jo ensi vuoden sopimuksista on käyty neuvotteluja sen osalta että on epäilty josko nyt kotona asuvilta tai palveluasumisessa asuvilta henkilöiltä viedään vammaistuet pois

kannatan edustaja anneli kiljusen esittämää kakkoslain hylkyä ja lausumaehdotusta

hallituksen esitys laiksi poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta on mielestäni erittäin tervetullut ja hyvä ja keskustelu tästä lähimmän partion mallista on ollut ihan ajankohtainen ja aiheellinen

mutta se on totta mitä täällä jo aiemmin kollegatkin ovat nostaneet esille tämän rahoituksen merkityksestä

meitin perukassa isäntämiehet on kyllästyneet jatkuvaan sähkönhinnan nousuun ja laittavat nyt omia tuulimyllyjä testausten osoitettua että virtaa tönöön riittää

eli toivon että sen lisäksi että tähän rahoitusasiaan kiinnitetään huomiota myös kiinnitetään huomiota siihen ja uskoisinkin että valiokunta tulee seuraamaan että näitä koulutuskysymyksiä oikein todella katsotaan tarkasti niin että myös nämä asianmukaiset toimijat saavat sen tarpeellisen koulutuksen ja ohjauksen jota näihin tehtäviin sitten tarvitaan kun ajatellaan että se lähin partio tarvittaessa

yhdyntään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta jos hätiin tulee

olen lähes käkikellon tavoin toistanut tätä samaa mantraa enkä malta olla edelleenkään hiljaa vaan totean että eduskuntaryhmämme on erittäin huolestunut eri tahoilla suomalaisessa tutkimuksessa tapahtuvista leikkauksista ja erityisesti työterveyslaitoksen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja tilastokeskuksen toimintaan kohdistuvat supistukset ovat mielestämme erittäin ikäviä

arvoisa herra puhemies

ei kai voi olla meidän yhteinen etumme että supistetaan toimintoja joilla esimerkiksi työterveyslaitoksessa on kustannettu yhteisiä palveluita

peräisin keskustapuolueen puoluekokouspäätöstä sillä sillä ei näytä olleen suurtakaan merkitystä hallitusvastuussa olevalle pääministeripuolueelle

keskustelu on nyt päättynyt mutta eduskunta hyväksyy ensimmäisen käsittelyn sisältä päin lakiehdotuksen dr

no siihen murheeseen opettajankoulutuksen ja yliopistokeskusfiliaalien osalta on liittynyt myös savonlinnan opettajankoulutus

elikkä porvarihallituksen toimet opetustoimen osalta eivät jääneet sitten pelkästään kajaanin palveluiden leikkaamiseen

sen lisäksi haluaisin kiinnittää kollegoiden huomion kainuun kehittämisrahan tason laskuun ja äkillisen rakennemuutoksen määrärahan leikkaamiseen

täytyy vaan ihmetellä minkälainen piiska nyt kainuun osalta on käynnissä kun työpaikat lähtevät määrärahat pienenevät

yllättävää kuitenkin siinä suhteessa on se että edes yöjunavaunulle ei löytynyt sitä miljoonaa jotta kainuulaiset voisivat pakkautua siihen vaunuun ja survoutua tänne kasvukeskuksiin kun toimialat muuten näkyy ajettavan alas

sitten kolmantena asiana haluaisin kiinnittää huomiota ihan toisenlaiseen asiaan elikkä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseen

jos meillä tässä suomenmaassa puhutaan oikeusvaltiosta niin silloin se tarkoittaa myös sitä että kansalaisten perusturvaan ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ynnä muuta

toimintaan yleisesti kansalaisten toimeentuloon liittyviin asioihin päätökset on saatava mahdollisimman nopeasti ja se ei tarkoita kyllä vuosien valitus ja käsittelyaikoja

surullisena olen huomannut tässä työurajatkuvuuskeskustelussa myös sen että sinä aikana kun keskustelu työurien pidentämisestä on kiihtynyt kuntoutuksen ja kuntoutusmäärärahojen riittävyys ei ole ollut oikeastaan kenenkään kiinnostuksen kohteena

kuntoutuksella on merkittävä osuus ja se on merkittävä tekijä siinä että kansalaiset aidosti pysyvät työkykyisinä ja mielellään toimintakykyisinä vielä sen työuran jälkeenkin

täytyy sanoa että harvoin meillä kokoomuksen kanssa on ollut yhteistä agendaa mutta edustajakollega satosen kanssa olemme ottaneet sydämentehtäväksi näiden vaikeasti työllistettävien aseman parantamisen ja ennen kaikkea ajatuksen muuttamisen lihaksi siinä että suomi tarvitsee toden totta kaikki kädet

tämän kokonaisuudistuksen tarkoituksena olisi ajatus meidän järjestelmämme selkeyttämisestä ja yksinkertaistamisesta ja myös muuttamisesta paremmin pätkätyöt huomioon ottavaksi

ja hälyttävää on tietenkin se että rahoilla on ajateltu toteutettavan enemmän toimenpiteitä kuin mitä nyt tullaan toteuttamaan

pentti oinonen täällä sanoi että riittävä perusturva takaa sen että ihmisten ei tarvitse juosta luukulta toiselle kelan ja sosiaalitoimen välillä mikä on mielestäni kyllä resurssien ja ennen kaikkea ihmisten voimavarojen haaskaamista

lopuksi voin vain todeta että tämänpäiväisen kyselytunninkin keskustelussa tuli ilmi työmarkkinatuen tarveharkinnan osalta että kokoomusleirissä on kova vastustus

arvoisa puhemies

en ole itse asiassa koko tämän kolmen vuoden aikana ymmärtänyt sitä logiikkaa että jos tiedetään olemassa oleva ongelma ja tiedetään keino millä tavalla se voidaan valiokuntakäsittelyn yhteydessä korjata niin miksi sitä sitten ei tehdä vaan vedotaan siihen että ehkä tulee joku toinen komitea selontekoryhmä joka kertoo sitten jälleen kerran tämän saman ongelman ja se ehkä korjataan sitten hamassa tulevaisuudessa jos korjataan

kun kuitenkin on lähdetty tälle yhdenvertaisuuden tielle niin mentäisiin sitten kerralla fiksusti loppuun asti eikä jätettäisi asioita puolitiehen

olen kyllä ehdottomasti tukemassa edustajakollega erkki virtasen esitystä pykälän muutoksesta

arvoisa rouva puhemies

en voi todeta muuta kuin sen että olen todennäköisesti niin kamalan maalainen että en ole päässyt vielä siihen jätevesiasetuksen syvään ytimeen tämän toteutuksen osalta millä tavalla kaikki tämä show mitä tämän ympärillä on jo vuosia ollut ja itse asetuksen tavoite ei kuitenkaan ole päätynyt lopulliseen toteutukseen

eli tässä salissa on oltu harvinaisen yksimielisiä siitä että ympäristöä pitää suojella vesistöjä pitää suojella mutta minä arvelisin että se isoin kysymys on nyt se millä tavalla se tehdään järkevästi ja niin että aidosti syntyy myös tuloksia koska en ole kyllä vesibiologi enkä muutenkaan biologian asiantuntija mutta tuntuu jotenkin aika kummalliselta ajatuksenjuoksulta että tämmöinen asetus kaikkine näine kriteereineen täyttyy sillä että meillä laitetaan joku putki maahan ja puhutaan muutamista sadoista euroista

nyt on mahdollisuus ja etuoikeus kiittää myös ministeriä että hän on tänä iltana täällä ollut meidän kanssamme urhoollisesti ja puolustanut esitystä

näen tärkeänä sen mitä ministeri mainitsi että seurantaa jatketaan kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien perusoikeuksien ja lasten oi keuksien toteutumiseen

minun mielestäni se oli härskiä höpötystä siinä suhteessa että minä en usko että ilman asiallisesti tehtyä imeytyskenttää voidaan ajatella mitään suodattuvan pelkän putken avulla niin kuin täällä annettiin ymmärtää että työntäkää suurin piirtein mehupillit sinne penkkaan niin homma on hallinnassa

toivoisin että me tässä salissa pyrkisimme kuitenkin yhdessä vailla suuria intohimoja löytämään sellaiset pelisäännöt ja lainsäädännön että emme sulje ovia ihmisiltä jotka todella apua tarvitsevat plus sitten se että me kykenemme löytämään yhteiset pelisäännöt ja lait sille että harmaa talous ja pimeä työvoima ei meidän maassamme jyllää ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja ihmiskaupalle laitetaan suitset kiitos

jossakin alueella se ehkä voi toimia ja joillekin viranomaisille on ilmeisesti riittänyt mutta jos lähdetään siitä perusajatuksesta että meillä on asetus jossa on tietynlaiset kriteerit mitkä meidän pitäisi täyttää niin minä omassa maalaisessa pököpäässäni ajattelen että se myös tarkoittaa semmoisia laitteistoja ja semmoisia järjestelmiä jotka oikeasti toteuttavat sen ajatuksen

keskustelu

mutta tällä hetkellä jos mietitään tätä kuviota kaikesta paistaa lopulta esille se että suurin puute on rahasta ja sen myöntämisestä että meillä ei ole resursseja

olen päätynyt mutta puhemies neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään oli hallintovaliokunta

meidän tuottavuusohjelmamme syö ympäristöpuolen viranomaishenkilöt kunnista ja maakunnista

puhemiesneuvosto ehdottaa että tämä asia lähetetään

arvoisa puhemies

valvonnan ja seurannan pitäisi olla tavallaan vastuutettu alueen ihmisille ja millä tavalla se hoidetaan tänä päivänä kun oikeastaan kukaan ei tee ilman palkkaa vapaaehtoisesti juuri mitään

jos nyt oikein maalaisella järjelläni ymmärsin tätä lakiesitystä niin näkisin tämän hyvänä ja kannatettavana siinäkin suhteessa että kun tuolla liikenteessä paljon liikkuu niin jalkaisin kuin autollakin niin havaitsee kyllä sen että hyvin hitaasti noudatetaan perinteisiä liikennesääntöjä pysähdytään jalkakäytävien suojateiden kohdalla jossa kansalaiset ylittävät teitä

sitä ei synny se on siis päättynyt

voi myös neuvottelut us hyväksytään ja voisi lähettää valtiovarain paljon että lähde keskustelua varten pistellä päivystyksen

se realiteetti missä eletään sen arjen kanssa on minun mielestäni jotenkin ihan käsittämättömässä ristiriidassa sen kanssa mitä nyt edellytetään ja halutaan toteuttaa

sitten jos ajatellaan tähän rinnalle se mikä seuraavassa käsittelyssä on tämä ympäristönsuojelulain muuttaminen johon tulevat nämä sosiaaliset tarkastelut niin se vaatii resursseja se vaatii tekijöitä seuraajia perehtyjiä

siitä sitä ei sitä ei synny keskusteluun päätynyt kauhoi myös neuvostojen kartan ja sille että talous oli j

kaikenlaiset toimet joilla ennalta ehkäistään näitä ikäviä onnettomuuksia liikenteessä ovat mielestäni hyviä

selevä

näyte keskustelua varten esitellään päivystyksen

tietenkin kaikki korokkeet ja pysäytykset ovat autoilijoiden osalta monta kertaa vihattuja mutta kun alkaa näyttää siltä että me autoilijat emme osaa enää pysähtyä vaikka elävä olento ihminen on siinä tiellä ylittämässä tietä tai liikkumassa ja varsin turvattomaksi tämä meidän liikenteemme on mennyt niin tuntuu järkevältä tehdä sitten toimia jotka ainakin hetkisen

tokihan verkostoperiaatteella edelleenkin finavia toimii ja sitä kautta pystytään tukemaan jatkossakin mutta nimenomaan pitää toimia verkostoperiaatteella

tuleeko sillä olemaan toteutumaa koska se minkä takia minä olen nyt kyseenalaistanut tätä hommaa ja olisin halunnut nollapelin tähän välillä olisi se onko meillä kaikilla yhteinen tahtotila tässä

eurooppalaisen lainsäädännön pelisäännöt tulevat muuttumaan tulevina vuosina tiukemmiksi ja sen takia meidän on oltava hyvin tarkkoina että toimitaan sitten asiallisten pelisääntöjen mukaan

täytyy muistaa se että kun käydään keskustelua lentoliikenteestä ja uskon että te kaikki viittaatte nyt käynnissä olevaan lentoliikennestrategiatyöhön niin siinä työssähän lähdetään siitä kuinka pystymme turvaamaan kattavat lentoliikenneyhteydet mahdollisimman laajalti suomessa

onko ympäristöministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä sama tahtotila tai sitten vastaavasti valtion omistuksista ynnä muista vastaavilla toimijoilla sama tahtotila kuin mitä on ympäristöpuolella

en tiedä voitte korjata ajatukseni mutta minulla on semmoinen hämärtynyt mielikuva että tässä ei puhuta enää yhteisellä äänellä

uimisneuvottelut taittamaan sille mitään työelämä tai

elikkä yksikään lentokenttä vaikka kiitotiet olisi päällystetty kullalla ja mirhamilla ja rakennettu palatsi sinne ei vielä takaa yhtään ainutta operaattoria toimimaan alueella

kun suomen ympäristöasiantuntijat ovat miettineet tätä millä tavalla esimerkiksi tätä puolueetonta tutkimusta näistä laitteistoista tehdään niin minusta oli aivan oikeasti järkyttävää lukea siitä että ei syke esimerkiksi ole saanut rahaa tehdäkseen tällaista puolueetonta tutkimusta näistä markkinoilla olevista laitteistoista ja järjestelmistä

arvoisa puhemies

rohkenen avata suuni asiasta josta en juurikaan tiedä mutta olen saanut kainuusta kahdelta vanhemmalta herralta runsaasti palautetta että tämä olisi hyvä asia johon kuitenkin sisältyy myös sellaisia detaljeja joita ehkä edustajakollega rönni pystyy paremmin kommentoimaan ja niistä keskustelemaan

sen vuoksi on tärkeää toimia sen eteen että meillä olisi myös riittävät asiakasvirrat näillä lentokentillä varsinkin niillä alueilla joilla se lentoliikenne on todella kriittinen joukkoliikennemuoto

finavian pääomituksen osalta on sanottava se kuten täällä edustajat nostivat jo esille että on todellakin kysymys myös siitä millä tavalla suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa

se oikeastaan kertoo siitä suhtautumisesta millä tavalla tämän asian toteutukseen on kokonaisvaltaisesti koko ajan käytetty voimavaroja että halua ja tahtoa tuntuu olevan mutta sitten kuitenkin se typertyy siihen että kun pitäisi puhua muustakin kuin rakkaudesta ympäristöön elikkä siitä kuuluisasta rahasta niin siitä ei sitten halua puhua kukaan

ilman kehitystoimia sitä hubia joka meille nämä yhteydet mahdollistaa ja tarjoaa ei ole

ikävuoden koittaessa ei hirveän paljon maassamme ole mutta sitäkin innokkaampia nämä useimmiten herrasmiehet tuntuvat olevan auton rattiin palaamaan ja tarttumaan

no itse asiassa on käyty hintavertailu kyllä siitä kokonaisuudesta ja tilanne on se että finavia hoitaa kaikki palvelut lähestulkoon euroopan halvimmalla hinnalla

täytyy sen verran vielä lennähtää tässä rauhankyyhkynä paikalle kun edustajakollegat pulliainen ja satonen pitivät erittäin ansiokkaita puheenvuoroja

he ovat yleensä perheyrittäjiä ja toivovat saavansa auttaa poikiaan ja pojanpoikiaan tai tyttäriään yhteisen perheyrityksen eteenpäinviemisessä ja ilmeisesti tämä lobbaustyö on sitten tuottanut tuloksen

rohkenisin väittää armas puheenjohtajamme satonen että piditte äsken ehkä eduskuntauranne parhaan puheenvuoron koska puhuitte täydestä sydämestä

tietenkin näistä lieveilmiöistä liittyen tähän miten sitten työehtojen ja eläkeiän ja muitten asioitten suhteen käy uskon että kollega rönni pystyy valaisemaan meitä paljon paremmin

se tuli kyllä todella syvältä ja sieltä sielun sopukoista

toivoisin että tässä salissa kokonaisuutena voitaisiin lähteä siitä ajatuksesta mitä ed

ajokorttien hinnan osalta on käyty paljon keskustelua

olen itse asiassa tänä päivänä käynnistänyt työryhmän kokoamisen liittyen siihen ajokoulutuksen ja ammattipätevyyden kokonaistarkasteluun jonka olisi tarkoitus olla valmis sitten ensi vuoden helmikuun lopussa

tässä käydään lävitse koko ammattipätevyyskuvio liittyen siihen minkälaisia tarpeita eri toimialoilla aidosti on ja miten niihin pystyttäisiin vastaamaan ilman että koulutus koettaisiin täysin tyhjänpäiväiseksi ja järjettömäksi

tietysti eduskunta omassa aikataulussaan miten ehditte sen käsittelee mutta vuodenvaihteessa pitäisi olla sitten kokonaisuuden täällä kuvioissa

suomen ja venäjän välisestä rautatieliikenteestä sanon vielä sen verran että venäjältä tuli toive että sopimus olisi allekirjoitettu nyt tässä presidenttien välisessä tapaamisessa moskovassa mutta valitettavasti se on peruuntunut elikkä tuli uusi viesti että ei pystytäkään allekirjoittamaan

näiltä osin asia vielä venyy

arvoisa herra puhemies

siihen on sisältynyt paljon positiivista mutta myös paljon negatiivista jonka haluan kertoa myös siinä suhteessa että tietyllä tavalla myös se negatiivinen kipuilu johtuu siitä että meillä ei ole todellista näkemystä myöskään siitä mitä paras lainsäädäntö muulloin olisi maakuntaamme vaikuttanut

sillä tavoin kansalaisille on muodostunut näkemys että jos hallintokokeilu esimerkiksi olisi purettu eikä sitä olisi jatkettu niin ikään kuin meillä ei olisi tarvinnut tehdä mitään eikä toteuttaa paras lainsäädännön edellytyksiä

tämän todellisuuden avaaminen niin kainuulaisille päätöksentekijöille kuin arjen kansalaisille on äärimmäisen tärkeä asia ja haluan sen tuoda tässä julki yhtenä perusteena sille minkä takia monenlaista palautetta on kainuusta vuosien varrella tullut

suurimpana ongelmana meidän arjen elämässämme on ollut peruspalveluiden osalta lääkäripula joka on johtanut siihen keskusteluun että ei pääse lääkäriin ja silloinhan jos ei pääse lääkäriin ei saa mitään palveluja kun se koko elämä sykertyy siihen yhteen asiaan

ongelmana siis samalla tavalla kuin monessa muussakin maakunnassa on osaajien puute joten lääkäri psykologi sosiaalityöntekijät ovat äärimmäisen tärkeitä ja heitä tarvitaan koko maassa

sen lisäksi haluaisin nostaa esille sen tosiasian kuinka pitkälle kuntaliitokset sitten toisivat lisäarvoa kainuuseen pitkien välimatkojen maakuntaan

on syytä miettiä tosissaan kuinka iso maantieteellinen alue kainuu on

edustajakollega satonen kuvasi hyvin tämän lain merkittävyyttä ja tärkeyttä ja jollakin tavalla näkyy se keskustelu mitä tässäkin salissa on käyty siitä kuinka me voimme turvata jatkossa suomessa pysyvästi asuvien ja oleskelevien oikeudet ja myös mahdollisuuden sitoutua suomeen ja tulla täysivaltaiseksi kansalaiseksi työskennellä perustaa perhe

ennen kaikkea kun ajattelee tätä tilannetta jossa kansamme ikääntyy vanhenee ja työkykyisestä väestöstä on tulossa huutava pula ainakin näin meitä pelotellaan sitä suuremmalla syyllä on tärkeää korjata lainsäädäntöä

mutta on kyseessä kuitenkin merkittävää

näin hyvää vettä tai

keskustelu on aito onni merkittävä asia ja siellä hävitään perustuslakivaliokunta tälle löydy keskustelua nykyisin hyvä päivä edes txeseitsemäsasian puimista näen hyvänä että asia oli

keskustelu on päättänyt luopui myös

näitä keskustelua kesken päivystyksen kahdeksasosia kuin joskus tuijottaa täsmäytettäisiin valtiovarainvaliokunta keskustelua tuotti nyt kuin suostui

arvoisa herra puhemies

tässä lainsäädännössä on myös merkittävä kohta siinä että esityksen tavoitteena on helpottaa tiedonsaantia eläinlääkäriammatin harjoittajien ammatinharjoittamisoikeudesta

me olemme kuulleet kentältä valitettavia viestejä joissa eläinlääkärin tointa ovat harjoittaneet henkilöt joilla ei ole ollut oikeutta tätä tointa harjoittaa

se jos mikä on omiaan tuhoamaan myös laillistettujen eläinlääkärien mainetta ja viemään sitä uskottavuutta pois kansalaisilta mitä kuitenkin näissä tärkeissä tehtävissä tarvitaan

nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa kiinnitin huomiota tuohon asiaan minkä edustajakollega asko seljavaara mainitsi ja tuntuu hiukan hassulta jos ammattipätevät osaavat ihmiset eivät voi ulkomailta tulla tänne kuin vain viideksi vuodeksi ja vain kerran

miksi emme hyödyntäisi osaavien ihmisten ammattitaitoa jos he ovat halukkaita tänne tulemaan ja mielellään vielä pidemmäksi

keskustelua

no minä vielä kerran nimenomaisesti kerron sitten kannattavani että tämä varmasti tulee sitten menemään eteenpäin

ihan perustuen siihen että meillä on tässä salissa aika monta kertaa käyty keskustelua yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta ja ihmisoikeuksista niin saamelaispaliskuntien tulevaisuus ja tilanne on semmoinen asia johon meillä kiitos siitä että on lappilaisia kansanedustajia jotka pitävät huolta ja ovat kiinnostuneet näidenkin ihmisten tulevaisuudesta ja toimeentulosta ja isänsä yksi asia joka joka tahtoo unohtua

vähemmistöjen oikeuksia tässä talossa puolustetaan varsin hitaasti ja vaivalloisesti tänä päivänä ja eritoten saamelaisten asema on semmoinen asia jota ei voi liikaa eikä tyhjään korostaa

arvoisa puhemies

suomalainen maaseutu sen tulevaisuus lähiruoka omavaraisuus huoltovarmuus elin ja kasvuympäristön arvostaminen

meillä on suhteessa eurooppalaisiin kumppaneihin vielä varsin pienet tilakoot verraten siihen massiiviseen massatuotantoon mitä muualla harjoitetaan

kyllähän se on tosiasia että vaikka kuinka puhumme keskenämme täällä ja sätimme välillä toisiamme ja koulutamme toisia toimimaan paremmin ja tekemään asioita eri tavalla niin totuus mielestäni löytyy tästä salista ja suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta yhteistyössä median kanssa

jos me emme yhdessä pysty vaikuttamaan suomalaiseen kuluttajaan suomalaisen kuluttajatottumuksiin ja ostopäätöksiin niin se on kyllä mielestäni sitten meidän heikkoutemme

suomalainen pitkälti äänestää ruokaostoksilla myös mielikuvilla ja omilla mallinnuksillaan siitä mikä on hyvää ja mikä on oikein

ja jos me kykenemme yhteisillä toimilla joka ikinen poliittinen ryhmä yhdessä tekemään sen ratkaisun että nyt me ajamme sellaisia markkinointikeinoja semmoisia toimintamalleja jotka edistävät suomalaisen kotimaisen tuotannon siirtymistä joka ikiseen suomalaiseen ruokapöytään niin se jos mikä on paras pelastuskeino kotimaiselle tuotannolle ja suomalaiselle maataloudelle olivatpahan sitten komissaarit ministerit kanisterit ihan mistä tahansa